suomi jatkaa aktiivista toimintaa helcomissa jotta matkustaja alusten käymäläjätevesien laskeminen itämereen kiellettäisiin

samalla niin kuin muut edustajat myöskin iloitsen niistä viisaista päätöksistä mitä ministeri vapaavuori teki eilen muun muassa siitä niin kuin mäntymaa myöskin nyökkää että vaasasta tuli innovaatiokaupunki koskien energiateollisuutta

varmaan nämä satsaukset ovat perusteltuja mutta kyllähän vähän kiinnitin huomiota siihen että edelleen pitää tehdä myöskin koko verkostosta arvioita

meriliikenteen kasvu lisää myös onnettomuuksien riskiä ja kauhuskenaariona on öljytankkerin ja matkustaja aluksen suuronnettomuus

toivon että me kaikki olemme valppaita ja katsomme ettei mene niin sanotusti rahaa kankkulan kaivoon tai joihinkin kuoppiin tai turhiin verkkoihin kun tässä on sellainen elektroniikka turvallisuus ja muu kokonaisuus ja vielä tietoverkkoja joista harva meistä noin ykskäteen pystyy sanomaan ovatko satsaukset tässä päivässä niin moderneja kuin voisivat olla

ohjelmassa määritellään keskeiset linjaukset ja toimenpiteet joita hallitus toteuttaa meriturvallisuuden parantamiseksi

suomi panostaa myös suomenlahden pakollisen ilmoittautumisjärjestelmän ylläpitämiseen ja sen edelleen kehittämiseen yhdessä venäjän ja viron kanssa

ruotsin kanssa on sovittu että valmistellaan merenkurkun alusliikenteen reitittämisen ja ohjauksen kehittämiseksi suunnitelma

arvoisat edustajat

todettakoon että silloin kun tämä koko järjestelmä alkoi oli hädin tuskin mitään lainsäädännöllistä pohjaa ja hallinto oli todella hämmästyttävän ketterä jos käytetään nykyaikaista sanontaa

mahdollisiin onnettomuuksiin tulee kuitenkin varautua myöskin ennakolta ja omata tarvittava öljyntorjuntakapasiteetti

tavoitteena on että me laadimme yhdessä ruotsin viron ja venäjän kanssa konkreettiset suunnitelmat itämeren öljyntorjuntavalmiuksien takaamiseksi ja kalustovajeiden korjaamiseksi

jotta myöskin joku valtuuskunnan ei jäsen puhuisi tässä niin haluan mielelläni saada pitää puheenvuoron ja kiittää aktiivista valtuuskuntaa

saanen paljastaa tässä yhteydessä että olemme esitelleet tämän lakiluonnoksen ja muutoksen myös presidentti koivistolle

arvoisa puhemies värderade talman

tässä muun muassa noteeraan että puheenjohtaja huovinen on ollut ecrissä mukana rasisminvastaisessa komiteassa mikä on erittäin tärkeää mainitsematta sitten kaikkia muita tehtäviä joita kaikilla ilmeisesti on

monessa kohdin olemme huomanneet että inkeriläiset ovat tulleet normaalien työlupien kautta koska se on ollut tällä hetkellä nopeampi tapa

tärkeätä työtä tehdään vaalitarkkailutyötä monitorointityötä ja niin edelleen

haluan huomauttaa vielä että edellinen hallitus jo maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassaan päätti ja esitti että tämä niin sanottu erityinen jonojärjestelmä suljettaisiin

muun muassa ihmisoikeuskeskus ja umn ihmisoikeusneuvottelukuntahan järjestivät tärkeän läpikäynnin siitä ihmisoikeusvaltuutetun suomea koskevasta raportista jossa nousi esiin mainitsemanne asiat

mutta monessa mielessä se että siirtoväkeen kuuluville on edelleen erityisjärjestely on osoitus siitä että me tiedämme että elää henkilöitä jotka esimerkiksi syntyivät täällä ja jotka sitten siirrettiin

liikenteen osalta yhtenä tavoitteena on että itämeren alueesta tulee älykkään liikenteen järjestelmien ja sovellutusten pilottialue

ja täällä koko naisverkosto koko valtuuskunta haluaa todella nopeasti tämän istanbulin sopimuksen ratifioitavaksi ja uskon nyt että me saamme sen

heidän osaltaan historia on sellainen että meillä on heille velkaa

suomi edistää ajatusta myöskin yhtenäisestä euroopan laajuisesta prioriteettiverkosta jolla tavarat ja henkilöt kulkevat sujuvasti ja turvallisesti hyödyntäen älykkään liikenteen ratkaisuja

toivon että kuullaan sekä ahvenanmaan maakuntaa että tietysti normaaliin tapaan kaikkia asiantuntijoita jotta eduskunta pääsee oikealla tavalla ja asianmukaisesti evästämään hallitusta tämän asian käsittelyssä

tässä yhteydessä voi sanoa että suomen uskottavuuden kannalta on erittäin tärkeätä että me pääsemme ratifioimaan nopeammin ne sopimukset joita me olemme allekirjoittaneet

tämä menee vähän euroopan neuvoston ulkopuolelle mutta yksi tärkeimpiä sopimuksia joka on jäänyt vuosien varrella allekirjoittamatta on kansainvälinen vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus

vaalitarkkailu on sellainen asia jonka me perinteisesti yhdistämme euroopan neuvostoon yhdessä etyjin ja muitten järjestöjen kanssa

suomi on osallistunut aktiivisesti strategian valmisteluun ja tehnyt konkreettisia esityksiä erityisesti meriympäristön parantamisesta ja merenkulun turvallisuuden tehostamisesta

toivoisin että me voisimme täällä eduskunnassa saada kaikenpuolisesti tietoa tästä vaalitarkkailusta koska muun muassa kuvat armeniasta viime vaalitarkkailun yhteydessä herättivät kummastusta ja olen ymmärtänyt myöskin että joitakin muitakin vaikeuksia on tässä kokonaisuudessa

suomi on ilmoittanut kiinnostuksesta ja valmiudesta ottaa seurantavastuuta meriliikenteen turvallisuuteen ja merivalvontaan sisäiseen turvallisuuteen rehevöitymiseen sekä maatalouteen liittyvistä prioriteettialueista

toivoisin että nimenomaan se pitkäaikainen vaalitarkkailu on tässä se jossa sitten katsotaan miten päästään esimerkiksi tiedotusvälineisiin

värderade talman arvoisa puhemies

pohjoisen ulottuvuuden yhteyttä itämeri politiikkaan on käsitelty myös selonteossa sillä eu strategian ulkoista ulottuvuutta toteutetaan pohjoisen ulottuvuuden kautta

on tyydytyksellä todettava että juuri valmistuneessa kesussa siirretään muun muassa varhaiskasvatus opetusministeriön hallinnonalalle

se varmaan teknisesti menee monessa paikkaa ok mutta se pitkäaikainen että kaikilla on oikeudenmukainen pääsy tiedotusvälineisiin on tärkeää

eun itämeren alueen strategia on jo määritelmänsä mukaan unionin sisäinen strategia mutta konkreettisten tulosten saavuttaminen erityisesti itämeren suojelun ja meriturvallisuuden parantamisessa edellyttää samansuuntaisia ja samanaikaisia toimia ja tiivistä yhteistyötä unionin ulkopuolisten maiden kanssa

mutta samassa kesussa puhutaan myöskin ylioppilastutkinnon kehittämisestä ja todetaan että ylioppilastutkinnon opiskelijavalinnoissa hyödyntämisen mahdollistamiseksi varmistetaan tutkintoon sisältyvien koearvosanojen vertailukelpoisuus yli koerajojen ja kirjoituskertojen

niiltä osin kuin itämeri strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa on näistä toimista neuvoteltava pohjoisen ulottuvuuden yhteistyörakenteiden puitteissa

varmuuden vuoksi

minä olen hyvin tietoinen tästä tekesin ohjelmasta ja olen siihen tutustunut

kysyisin ministeri gustafssonilta

kollegoille todettakoon että nyt siitä on jatkotoimenpiteitä tässä mitä on tarjottu koska siellä niin sanotuissa pienissä veneveistämöissä voidaan myöskin kehittää uutta mielenkiintoista tekniikkaa ja meidän on myös tehtävä sama kuin muualla että veneistä tulee polttoaineita säästäviä ja uusia materiaaleja voidaan hyödyntää

onko tässä tarkoitus hyödyntää sitä tutkimusta jota on tehty muun muassa helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa jossa on todettu että nykyinen ylioppilastutkinto johtaa siihen että opiskellaan ja otetaan esimerkiksi reaalikokeessa niitä aineita joissa tutkimustiedon ja kertoman mukaan on helppo saada hyviä arvosanoja

är eus utrikesminister redo att agera för att lagen som begränsar viktiga medborgerliga friheter i ryssland inte skulle antas

pohjoinen ulottuvuus ja eun itämeri strategia eivät ole toisiaan poissulkevia vaan päinvastoin ne tukevat toisiaan ja vahvistavat itämeren alueella toteutettavaa politiikkaa niin unionin sisällä kuin kolmansien maiden kanssa

kerstin lundgrenin rapotti hänen työskentelyään seuraan facebookista jonkin verran niin että me saisimme tiedot koska tällä viikollahan hyväksyttiin se perustuslain muutos joka uhkaa vakavasti rajoittaa opposition pääsyä tiedotusvälineisiin niin jos mietimme nyt seuraavia unkarin vaaleja puhumattakaan sitten niistä muista vakavista keinoista todella toivoisin että kaikki hallituspuolueet suomessa olisivat valmiita toimimaan myöskin siihen suuntaan että unkari ei ainakaan panisi toimeen tällä vakavalla tavalla niitä asioita joita on esitetty

arvoisa puhemies

millä tavalla varmistatte että opiskelijat oppivat oikeita aineita suomen kehityksen kannalta tärkeitä aineita eikä vain niitä joita opiskellaan helposti ja joista saadaan hyviä arvosanoja

uskon että tässä tapauksessa on ollut kaikkein eniten perusteita käyttää tätä toissijaisuusmenettelyä niin kuin edeltävät edustajat totesivat

mutta meidän ei tulisi myöskään rajata vientitukea niin että se ei hyödyntäisi veneveistämöitä

ilman direktiiviperustaa ei tarvita koko juttua

eun laajentuminen on merkinnyt sitä että meillä on entistä vähemmän kansallisia lähialuevoimavaroja kohdentaa nimenomaan itämerityöhön nyt kun melkein kaikki itämeren maat kuuluvat euhun

human rights watch on erittäin huolestunut

asia oli vähän toisenlainen energiatehokkuusdirektiivissä samantyyppiset asiat mutta useimmiten voidaan vaikuttaa yksittäiseen pykälään yksittäiseen artiklaan paremmin kuin käyttämällä tähän

kuitenkin hänet vapautettiin ja hyvä uutinen on se että kun laista puuttuu ainoastaan putinin allekirjoitus hän olisi valmis perumaan tämän allekirjoituksensa jos eusta saadaan tietoa että se on eurooppalaisia standardeja vastaan

ja viimeksi tänään näinä päivinä olemme oppineet uutta taas euroopan neuvostosta että teidän puitteissanne on niin sanottu moneyval joka valvoo rahanpesua ja joka on ilmeisesti niin kuin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasi tänään totesi ja todettiin monta kertaa tämä erityiselin antanut kyprokselle puhtaat paperit mitä tulee rahanpesulainsäädäntöön

mutta paradoksina voimme sen mainita keskustelemme vilkkaasti siitä tulisiko eussa olla oma budjettilinja itämertä varten mutta omassa kansallisessa budjetissa sellaista ei ole

tämä luo tervettä painetta vauhdittaa ja tehostaa toimeenpanoa ja siten saavuttaa kaivattuja tuloksia

saanko oikeusministeri braxin sijaan todeta sen minkä me olemme kuulleet tarastin komiteassa että on oikeudellisia ongelmia on se että ari väli asettaa vaalikampanjakatto

oikeudellisia ongelmia

oikeudellisia ongelmia

sitten jos sovitaan jostain muusta toimintatavasta lakien ulkopuolella se on toinen asia mutta laissa säädetty kampanjakatto on ongelmallinen

sen lisäksi hyvin pitkälti työmarkkinajärjestöjen toiveesta työluvan saanti joka siis koskee eta alueen ulkopuolelta tuloa edellyttää että työpaikka on ollut julkisesti haettavissa koko eta ja eu alueella

arvoisa puhemies

toisaalta tiedämme hyvin että tänä vuonna budjetissa on lisätty kymmenellä prosentilla niin sanottuja kuntakorvauksia laskennallisia kuntakorvauksia joilla tuetaan kuntien pakolaisista ja oleskeluluvan saaneista henkilöistä aiheutuvia kustannuksia

arvoisat ministerit

sen lisäksi valtio tukee mittavasti esimerkiksi todellisten kustannusten mukaan jos on erityisiä tarpeita sairaanhoidon osalta

mutta miksi me suomessa kuulumme siinä mielessä enemmän itä eurooppaan kuin länsi eurooppaan kun katsomme karttoja ja väkivaltarikoksien osuutta niin kuin on todettu viime päivinä

todettakoon lopuksi että kun henkilö on laillisesti maassa ja hän on saanut kotipaikan niin hänet tietysti lasketaan vastaavalla tavalla kuin kenet tahansa asukasperusteiseen valtionosuuteen

miksi ei meillä kouluissa niin kuin suomen mielenterveysseura on esittänyt ole hankkeita jotka opettavat nuoria poikia erityisesti nuoria poikia keskustelemaan sen sijaan että he käyttäisivät nyrkkejä ja käyttäisivät esimerkiksi tyttöjä kohtaan h alkuisia sanoja

ehkä kymmenennen kerran me kuulemme entisen ministeri rajamäen kertovan tästä krpn valvontayksiköstä joka on lakkautettu mutta työt on krpssä niin kuin ministeri holmlund monta kertaa on todennut järjestetty toisella tavalla

sen lisäksi äskettäin on hyväksytty säännöt joilla esimerkiksi verotietojen saatavuus eri viranomaisten välillä on todella parantunut

on tärkeää että tehdään sitä hyvää yhteistyötä työviranomaisten veroviranomaisten ja maahanmuuttoviranomaisten kesken jolla saadaan tarkempi ja hyvä kuva siitä kuka on luotettava työnantaja ja kuka ei ole

arvoisa puhemies

poliittinen päättämättömyys ja epävakaus uhkaavat nyt eurooppalaista ja maailman rahajärjestelmää ja jopa maailmantaloutta

tähän esimerkiksi aiotaan kiinnittää nimenomaan enemmän huomiota koska saatavuusharkinta on tälläkin kaudella ollut hyvin muodollista kun sen sijaan olisi erittäin tärkeää että voidaan saada tietää kuka toimii säännösten mukaan kuka ei

siksi toivon että meidän vakuusvaatimuksemme ei ole lisännyt tätä poliittista epävakautta koska olen todennut että nyt ilmeisesti viisi muutakin maata epäröi voivatko ne hyväksyä ervvtä koska vaativat takuita

elikkä tässä vakavassa tilanteessa tarvitsemme tehokkaita työkaluja niin kuin myöskin suomen pankin pääjohtaja vetosi meihin eilen

miksi olisi väärin että me euroopassa ottaisimme samat ennakolliset välineet käyttöömme sillä tavalla kuin edustaja uotila myöskin kuvasi ja niin ettei spekulointi voisi tuoda periaatteessa aika hyvin omat asiansa hoitaneille maille haittaa

lopuksi haluaisin myöskin viitata meidän tuomarimme allan rosaksen kirjoitukseen viime viikon turun sanomissa jossa hän totesi että yhdessä suhteessahan nämä valuutta asiat poikkeavat muista yhteisöasioista koska komissio ei voi vetää niin sanotusti väärin toiminutta maata tuomioistuimeen

arvoisa puhemies

eduskunnassahan käsitellään niin kuin kaikki tiedämme työperäisten maahanmuuttajien oleskelulupien muutosta koska arvioimme ja näemme tälläkin hetkellä että on tehtäviä joihin ei saada muun muassa suomalaisia

arvoisa puhemies

tällaiseen uhkailuun on suhtauduttava vakavasti

tällaista uhkailua ei minun toimestani ole saatettu julkisuuteen vaan tiedotusvälineet ovat saattaneet sen julkisuuteen ja tietysti on julkista jos päälle sata henkilöä on liittynyt niin sanottuun facebook sivustoon

tällä hetkellä toivon että voimme edetä samaan suuntaan siis uskomme työnantajiin uskomme tarpeeseen joka on emmekä edistä sellaista vastakkainasettelua joka on ollut viime päivinä esillä

niin kuin pääministeri vanhanen linjasi pari päivää sitten tämä aiheuttaa suurta hallaa ja haittaa suomalaiselle yhteiskunnalle ja myöskin hyvälle kotoutumiselle

olen vakuuttunut siitä että koko hallitus suhtautuu tähän uhkailuun vakavasti koska se koskettaa nimenomaan kuten te sanoitte sananvapautta ihmisten halua osallistua keskusteluun ja koska tällaiset piirteet jotka ovat tulleet esille esimerkiksi tutkijoiden toimesta ovat erittäin huolestuttavia

hallitus on myöskin hyväksynyt toimenpideohjelman työperäisen maahanmuuton osalta joten me tiedämme mitkä ovat pelisäännöt ja mitkä ovat eri toimijoiden roolit

ja niin kuin työministeri sinnemäki totesi hallitus ja valtiovalta eivät lähde värväämään vaan me lähdemme siitä että työmarkkinoiden tarpeet ratkaisevat sen ketkä tulevat tänne

on hyvä että me keskustelemme muun muassa ministeri braxin esityksestä siitä miten tiukentaa säännöksiä jotka koskevat viharikoksia